sitä ei yksin kilpailutilanne kykene estämään koska me tiedämme että nykyisin matkaviestinnän markkinoita hallitsee suomessa käytännössä vain kolme yritystä

veronmaksajien satojen miljoonien haaskaaminen tulee lopettaa ja hallituksen tulisi ottaa yhteiskunnan tietojärjestelmien kehittäminen omiin käsiinsä yhdessä esimerkiksi kuntaliiton kanssa

arvoisa puhemies

kerran me joudumme näillä säännöillä menemään tässä talossa niin ikävä kyllä me emme voineet tässä tehdä itse mitään

suomessa kuolemantuottamuksesta saa sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta vähintään neljä kuukautta vankeutta ja enintään kuusi vuotta vankeutta

yhden esimerkin haluan nopeasti nostaa esille tässä tai varmasti seuraavassa puheenvuorossa koska puheaika tulee nyt tässä täyteen

toki meillä nyt on esitys siitä että me haluamme leikata roimasti kehitysapumäärärahoja mutta meillä on myös lausunto siitä että me tuemme kotimaista kehitysapuyhteistyötä

lopputulos onkin se että enää ei voida jatkaa sillä tiellä että vain muutamalla yrityksellä on monopoli kehittää yhteiskuntamme tärkeitä tietojärjestelmiä

toisaalta tämä on mielestäni vähän samanlainen tilanne kuin vertauskuvana se että suomessa kaksi suurta ketjua hallitsee ruokamarkkinoita joten me tiedämme miksi suomessa ruoka on kallista

haluan että myös nämä muutamat esimerkit mitä tänne on kirjattu avaisivat meidän sosiaalihuoltokentässä viranomaisten silmät näkemään että vanhempien huolet siitä että he eivät saa tavata lastaan ovat todellisia ja apulaisoikeusasiamies on niihin puuttunut ja tämä käytäntö tulisi kunnissa muuttaa ja siitä seuraavassa puheenvuorossa vähän lisää

toki niissä lausunnoissa on ollut vähän semmoista toisenlaistakin lievää sävyä mutta se tahtotila on kuitenkin ollut se että lakia valvovat viranomaiset saisivat selkeän yhden linjan

muutoksen avaimet ovatkin hallituksen käsissä ja mielelläni jään odottamaan mitä hallitus tekee muuta kuin esittää tarpeita

taposta taas tuomitaan vähintään kahdeksan vuoden vankeuteen ja kun huomioidaan se että tuomiosta vähennetään pääsääntöisesti puolet niin rangaistus on kohdallaan

moni ammattijärjestö ja moni etua ajava järjestö nimenomaan uskookin että hallitukselta tulee joitain muotoseikkoja joilla tämä asia yritetään paikata

miltä tuntuu pakottaa esimerkiksi jyväskylässä alle kolmesataa ruotsinkielistä

epäilen että tässä huutokaupassa käy niin että todennäköisesti nämä kolme toimijaa tulevat jakamaan nämä taajuudet keskenään huutokaupassa

jos on kysymys nimenomaan siitä mistä mainitsitte sukupuolenkorjauksesta niin eihän silloin korjauksessa enää voida olettaa sitä että jos henkilö muuttuu mieheksi niin hän voi synnyttää

on toki hyvä että tässä merkittävässä asiassa tuodaan edes jotakin kättä pidempää mutta se ei saa tapahtua siten että kunta joutuu jälleen sen maksamaan

ei ole tavatonta että on etukäteen vähän asioita tunnusteltu ja epäilenkin että valtio ei tule saamaan tästä kovin merkittäviä huutokauppatuloja

me emme voi kiristää velvoitteita esimerkiksi ryhmäkokojen pienentämiseen jos ei valtiolta tule siihen rahaa

siinä mielessä meidän pitäisi kyllä jonkunnäköinen tämmöinen maalaisjärki pitää näissä asioissa eikä kaikkea biologisia tosiasioita tieten tahtoen muuttaa lainsäädännön keinoin

eikö tämä jos mikä olisi ympäristöteko että tavaraliikennettä siirtyisi yhä enemmän eun tavoitteiden mukaisesti sisävesi ja raideliikenteeseen kumipyörien sijasta

siinä mielessä arvoisa puhemies hallitus on arvovalintojen edessä ja yleensä nämä talousarviot ja lisätalousarviot kertovat siitä millaista arvovalintaa hallitus kannattaa kulloisenakin hetkenä

ymmärrän toki että leikkauksia tehdään mutta samanaikaisesti muistetaan se että me emme saa kuristaa hengiltä meidän veronmaksajiemme keskiluokkaa joka ennen kaikkea tänne verotuloja tuo

kiitos

edustaja maijalan aloite on hyvä sillä on tärkeää että yhteiskunta tiukentaa törkeiden rikosten rangaistuksia kuten raiskauksen ja siinä mielessä tämmöisen asteikon korottamisen luulisi saavan kaikkien täällä olevien kansanedustajien kannatuksen

elikkä sinne on varattu rahaa paljon koska teleoperaattorit eivät ole halunneet tuoda niitä laajakaistoja haja asutusalueelle ja sinne mistä ei tule rahaa

tyytyväisenä kuuntelin edustaja elorannan mainintaa siitä että teidänkin puolesta löytyy henkilöitä jotka ovat valmiita kiristämään lakeja tällaisissa tapauksissa sekä myös edustaja rauhalan hallituksen jäsenen kommentteja

kysyisinkin ministeriltä miksi siitä huolimatta rakennetaan niin voimakkaasti tätä kuituverkkoa niin sanotusti joka paikkaan ja laitetaan sinne niin paljon rahaa jos kuitenkin tämä tulee korvaamaan käytännössä tämän laajakaistan tarpeen haja asutusalueella

tämä oli tässä lähtökohtana miksi lähdettiin rajaamaan näitä oikeuksia toimia vaalilautakunnissa

en voi käsittää miksi suomessa ylipäätänsä törkeässä rikoksessa pääsee automaattisesti vain puolet tuomiosta istuttuaan vankilasta ulos

jotenkin vielä yritin ymmärtää sen että rajaus olisi koskenut vain vaalipiirilautakunnan tai kunnan keskusvaalilautakunnan jäseniä mutta on hyvin vaikea ymmärtää sitä miksi perustuslakivaliokunta puuttui hallituksen esitykseen siltä osin että myös vaalilautakuntien jäsenten esteellisyys pitää muuttaa

ministeri olisin kysynyt eikö tätä millään muulla tavalla olisi voitu toteuttaa siten että tätä rahaa ei enää kylvettäisi tuonne maaperään

meillähän ei ole ollut minkään näköistä ongelmaa ymmärtääkseni koskaan näiden henkilöiden luotettavuuden ja luottamuksen kanssa näissä vaalitoimitsemisissa

siinä mielessä ihmettelen kuten edustaja räsänenkin sanoi että pienillä paikkakunnilla tulee ongelmaksi se että ne puolueet joilla ei ole yksinkertaisesti henkilöitä asettaa niihin tehtäviin joutuvat niin sanotusti luopumaan käytännössä niistä paikoista ja antamaan ne sitten toiselle puolueelle jos kerran kaikki ovat tulevaisuudessa jäävejä

siinä mielessä kun me monessa lainsäädännössä menemme kohti naapurimaata niin tässäkin suhteessa voitaisiin kokonaisuudessaan katsoa kaikkien törkeitten rikosten kohdalla tiukempaa lainsäädäntöä

haluan kiinnittää huomiota takuueläkkeestä annetun lain muuttamiseen siltä osin mikä koskee eläkkeensaajan asumistuen maksamista vuokranantajalle

toivoisinkin hallituksen edustajien ajavan tämänkaltaisia lakialoitteita ja kannattavan silloin kun niitä tulee kuten niitä on myös tullut opposition jäseniltä

nykytilakin käsittää kyllä sen mahdollisuuden että asumistuki on mahdollista maksaa myös suoraan vuokranantajalle kuitenkin sillä edellytyksellä että tuensaaja on jatkuvasti laiminlyönyt vuokran maksamisen silloinkin vain edunsaajan suostumuksella

mutta mitä tulee näihin suomalaisiin kansalaisjärjestöihin niin toki olen sitä mieltä ja oli meidän puoleemmekin ainakin vielä viime hallituskautena että suomalaisia kehitysapujärjestöjä tulee arvostaa ja leikkaukset heiltä eivät saisi olla näin suuria

toinen asia

kovasti myös ihmettelen sitä että perustuslakivaliokunnassa ei kiinnitetty huomiota vaalilain muuttamisen yhteydessä muihin tämmöisiin esteellisyyssäädöksiin mikä olisi ollut mahdollista tällä hetkellä myös tehdä

koska eläkkeensaajan asumistuesta annetussa laissa ei ole säännöstä joka mahdollistaisi asumistuen maksamisen suoraan vuokranantajalle ilman vuokralaisen suostumusta on tältä osin lain parantaminen välttämätöntä

emme me voi laittaa samalle viivalle kahdenvälistä moninkeskistä ja kotimaista kehitysyhteistyötä

esimerkiksi kuntavaaleissa nämä ei läpipäässeet ei valitut valtuutetut saavat kuitenkin hyvin merkittäviä paikkoja kuten lautakuntien puheenjohtajan paikkoja ja muita merkittäviä tehtäviä eikä heidän esimerkiksi vaalirahoitusta tarvitse millään tavalla julkaista

siinä mielessä tämä koko prosessi olisi pitänyt viedä pidemmälle ja lähteä oikeasti hakemaan sitä avoimuutta sellaisilta alueilta joissa se tarve olisi ollut suuri eikä näperrellä tällaisten pienten toisin sanoen mitättömien asioitten parissa

vuokranantaja ei tule jatkossakaan saamaan vuokraansa ajallaan sellaiselta vuokralaiselta jolla on esimerkiksi elämänhallintaan liittyviä ongelmia jotka vaikuttavat vuokran maksamiseen ajallaan tai ylipäätänsä sen maksamiseen

haluaisin vielä ottaa yhden esimerkin uudelleen aikaisempien puheenvuorojen esimerkeistä ja täsmentää telekuuntelun ja televalvonnan edellytyksiä sitä miten ne täyttyvät

esittäisin tämän kysymyksen lakivaliokunnan puheenjohtaja holmlundille joka on paikalla täällä ja kysyisin onko mitään estettä sille että voitaisiin tänne telekuuntelun edellytyksiin lisätä myös tämä seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta niin että siinä tutkinnan yhteydessä voitaisiin käyttää telepalvelun keinoja koska sitä suoraan ei täällä ole ja en osaa tulkita sitä pääseekö siihen käsiksi tämän lapsen seksuaalista hyväksikäytöstä olevan pykälän johdosta käyttää sitä telekuuntelua tämmöisessä tutkinnassa

tämänkin jälkeen ennen maksun siirtämistä suoraan vuokranantajalle maksettavaksi tuensaajaa on ensin kuultava missä ei ole mitään järkeä

arvoisa puhemies

tämä esitys on tullut suoraan meidän puolueen hallitukselta ja sinänsä se on kannatettava koska pitäähän meidänkin tässä eu perheessä noudattaa niitä samoja sääntöjä mitä muutkin valtiot saavat noudattaa elikkä antaa mahdollisuus muillekin kuin antti lindtmanille ajaa uudella autolla

ikävä kyllä arvoisa puhemies tässä ajassa vuokranantaja on jo irtisanonut vuokrasopimuksen jolloin häviäjiä on kaksi

jottei hallitukselle tule sellainen kuva ettei oppositiossa ole lukutaitoa kuten täällä eilen saimme kuulla haluan puheeni aloittaa kiitoksella

ja siinä mielessä olen samaa mieltä siitä että tähän kulutuksen verottamiseen pitää kohdistaa se kärki elikkä kyllähän me voimme autoa käytönkin mukaan verottaa tai sitten polttoaineverosta siltä osin nostaa sitä verotusta

tämä on siinä mielessä tärkeä asia että tämä koskee ennen kaikkea lasten vanhempia ja vanhemmillahan tulisi olla oikeus saada hakea oikeutta jos lapsia kohtaan on kohdistunut seksuaalista hyväksikäyttöä ja siitä ei päästä todistamaan koska tämmöisessä tapauksessa jossa on seksuaalipalvelun ostaminen nuorelta kysymyksessä se on niin helppo toteuttaa siten että annetaan korvausta tai lupaamalla jotain asioita ja se täyttyy hirveän helposti se rikoksen nimike siinä

vastaavanlainen laki tulisi säätää kaikkia vuokralaisia koskevaksi toki sillä edellytyksellä että vuokranantaja voisi jokaisessa tapauksessa vaatia asumistuen osuutta maksettavaksi ensisijaisesti suoraan itselleen

arvoisa puhemies

edustaja mäkisalo ropponen erinomaisesti otti esille tämän asian että päättäjien ja poliitikkojen pitäisi käydä esimerkiksi kouluissa puhumassa poliittisesta vaikuttamisesta ja osallistumisesta politiikkaan jotta saataisiin nuori sukupolvi innostumaan äänestämisestä

kuinka kokoomus pystyy yhdessä yössä antamaan miljardin euron yhteisöveroalennuksen ja sitten tässä puhutaan useamman vuoden siirtymäajasta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

jos näistä haittavaikutuksista ruvetaan puhumaan niin tokihan ne ovat yhteiskunnan kehityksessä olevat muutokset mitkä tulevat toteutumaan tällaisten erilaisten lainsäädäntöjen kautta ja esimerkiksi yhteiskunnalliset kustannukset nousevat

lisäksi laissa tulisi huomioida se ettei vuokralainen voisi yksipuolisesti purkaa tätä valtuutusta ilman vuokranantajan suostumusta kuten nyt tässä esityksessä esitetyssä laissa se on mahdollista

ohjelmassa olevat ristiriidat viittaavat siihen että lupaukset on yhtä vaikea toteuttaa kuin oli pitää vaalilupaukset

mutta onko se tosiaan niin että jos sitä ei ole tässä listassa kun tämä on täynnä kaikennäköisiä muita viittauksia niin sitä ei voida käyttää tässä

mutta käytännön tasolla tämä on torpattu nimenomaan koulujen tasolta

opetusministeriön tulisikin valmistella jonkunnäköiset toimenpiteet sille että alueen päättäjät kunnanvaltuustosta kaupunginvaltuustosta tai sitten kansanedustajat pääsisivät puhumaan kouluihin

tämän kaltainen laki palvelisi koko yhteiskuntaa ja erityisesti esimerkiksi sellaisia nuoria ja päihdeongelmaisia henkilöitä jotka eivät syystä tai toisesta osaa priorisoida vuokran maksamisen tärkeyttä

markkinataloutta on pyritty säätelemään kaikin keinoin valtio ja keskuspankkijohtoisesti ja lisää säätelyä on tullut ja onkin tulossa

nuorten syrjäytyminen lasten huostaanoton määrän kasvu perusturvan heikentäminen kuntien vastuiden lisääminen sekä käytännössä monelta osin tasaveroon siirtyminen heikentävät tavallisen suomalaisen ostovoimaa ja arkea

arvoisa puhemies

tällä hetkellä oman kokemukseni mukaan kouluihin on äärimmäisen vaikea päästä puhumaan yhtään mitään vaikka puhuttaisiin vain yhteiskuntavaikuttamisesta tai yhteiskuntaopin mukaisia teemoja

me olemme tänään ja useina muinakin päivinä kuulleet että näistä säännöistä nyt ei ole pidetty kiinni ja tämän vuoksi me sorvaamme uudenlaisia sisältöjä ervvhen ja sen johdosta epäilen että markkinatalouden usko horjuu

arvoisa puhemies

toki olen samaa mieltä siitä että on tehtävä ero siinä mikä kehitysaputyö on tehokasta kuten esimerkiksi kotimaisten järjestöjen tekemä kehitysapuyhteistyö on huomattavasti arvokkaampaa ja tehokkaampaa kuin kahdenvälinen raha jota annetaan maailmalle

mutta onhan oikeudenmukaisempaa verottaa siitä auton käytöstä mieluimmin kuin että annetaan autoverotuspäätöksen nykyisellään olla voimassa

talouskriisin syy on hyvin yksinkertainen

summa summarum

mutta edelleen peräänkuulutan sitä kuinka te kokoomuksessa voitte antaa miljardin euron veroalennuksen yhdessä yössä ja sitten te ette halua kuitenkaan tämmöisestä ratkaisusta lähteä avoimesti edes keskustelemaan

mutta arvoisa puhemies itse asia koski myös tätä vasemmiston tapaa esittää israel roistona ja miehittäjävaltiona vaikka juutalaiset todellisuudessa taistelevat olemassaolonsa puolesta

vuokralaisen etu on että säädetään sellaisia lakeja jotka turvaavat asunnon pysymisen missä tahansa elämäntilanteessa

on helppo yhtyä timo soinin eilen käyttämään puheenvuoroon jossa hän sanoi että elämä on pyhää ja sitä tulee kunnioittaa ja suojella

vastuullinen markkinatalous on sitä että sijoittajat kantavat riskin eivätkä vain korjaa voittoja ja siirrä tappioita veronmaksajille kuten nyt on käymässä

aivan aluksi täytyy sanoa että syntymätön elämä on usealle pyhä asia

ilman konkreettisia muutoksia erityisesti yksityiset vuokranantajat eivät myöskään halua kantaa riskejä vuokralaisista joilla ei ole osoittaa riittäviä pysyviä tuloja vuokran maksamiseksi

ei aitoja ja rajoja tarvittaisi elleivät ääri islamistit räjäyttelisi esimerkiksi busseja ja siellä kuolisi paljon sivullisia ihmisiä kuten on israelissa tapahtunut jo vuosikymmenten ajan

hallitusohjelmassa on hyvää että pyritään vähentämään raskaudenkeskeytyksiä muuttamalla raskaudenkeskeytyksen myöhäisintä viikkorajaa koskevaa lainsäädäntöä

ei omantunnonvapautta kaipaava hoitaja tai kätilö halua kieltäytyä hoitamasta potilasta kuten täällä on väitetty vaan kieltäytyä lopettamasta syntymätöntä elämää

arvoisa puhemies

miksi emme haluaisi heidän arvojaan ja jumalanpelkoaan kunnioittaa koska tämä asia on hyvin helposti muulla tavalla järjestettävissä

sikiön suojelematta jättäminen ei ole kestänyt eettistä tarkastelua vuosiin mikäli pidämme itseämme sivistyneenä hyvinvointivaltiona tai tarkastelemme syntymätöntä lasta nykytietämyksen valossa

arvoisa puhemies

ryhmäkanneoikeus lakialoitteena edustaja kärnän toimesta on erittäin hyvä ja olisin itsekin allekirjoittanut lakialoitteen jos olisin sen nähnyt mutta tässä kuitenkin haluan puoltaa tätä lakialoitetta puheenvuorollani

pikavippilain muuttamisen lakialoitteet ovat erittäin ajankohtaisia ja tärkeitä

terveydenhuollon tekijöiden osa on raskas